myös kätilöliitto on tätä asiaa käsitellyt ja he toteavat että ne työntekijät jotka eivät halua olla tekemisissä raskaudenkeskeytyksen kanssa joko eivät hakeudu sellaisiin työtehtäviin tai ovat saaneet sovittua asiasta työnantajansa kanssa

mutta tuo valiokuntakäsittely jossa on kursivoidulla lisätty kohta ilmoitusvelvollisuus ei koske ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten lopettamista poistaa tietysti ilmoitusvelvollisuuden silloin niin kuin totesin nauta taikka muulta tuotannolta kuten myös porotaloudelta johon edellä viitattiin

arvostettu puhemies

tämän lainsäädännön haaste ja erikoisuus on kyllä tämä valtionosuusleikkuri joka poistaa sen tulon sitten kunnilta ja luo aika monimutkaisenkin järjestelmän

suomessa ei ole myöskään omaa lainsäädäntöä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan siitäkään huolimatta että rikollis ja terroristijärjestöt ovat enenevissä määrin uhka länsimaalaisille sivistysvaltioille

arvoisa puhemies

yksi tärkeä opiskelijoiden asemaan vaikuttava tekijä on myös vapaan tulon rajojen korottaminen edelleen tai mielestäni jopa niistä kokonaan luopuminen

vastaavasti äidin asema on selkeästi ollut vahvempi

meillä suomessa on korkeaa osaamista puolustusmateriaalin tuotannon puolella esimerkiksi patria ja sako ja monia muita

lähtökohtaisesti äiti voi koska tahansa vaatia miestä dna testiin vaikka kyseinen mies olisi naimisissa ja hänellä olisi jo perhe aviopuolisonsa kanssa

useissa maissa suunnitellaan nyt lakeja joilla pystyttäisiin ehkäisemään ennalta kansalaisten lähtemistä terroristien hallussa oleville taistelualueille

tässä esityksessä on paljon kohtia joissa muun muassa tuodaan esille myös uhrin oikeus suojeluun rikostutkinnan aikana

arvoisa puhemies

biologinen isä ei sen sijaan ole voinut suomessa tunnustaa isyyttään sitä halutessaan eikä ole voinut vaatia virallista dna testiä mikäli äiti ei siihen ole suostunut

tämä meidän holhoava alkoholipolitiikkahan on tehnyt ja räjäyttänyt virossa itse asiassa tällä hetkellä jo puhutaan pienpanimovillityksestä

esimerkiksi saksa kriminalisoi lokakuussa isis tai isil järjestön propagandan ja värväystoiminnan sekä järjestön symbolien esittämisen

suomi noudattaa erilaista vientilupapolitiikkaa kuin esimerkiksi italia saksa ja monet muut eu valtiot ja huoli on nyt arvoisa ministeri vakava ja ilmeinen

ja täällä todetaan että rikostutkinnan aikana uhrin kuulustelut on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä ja toisessa alakohdassa että rikostutkinnan aikana uhrin kuulustelujen lukumäärä on pidettävä mahdollisimman pienenä ja rikostutkinnan aikana uhrin mukana pitää voida olla oikeudellinen edustaja tai hänen itsensä valitsema henkilö

sanoin omassa puheenvuorossani nimenomaan niin että kun uuden auton hankintahinta pienenee niin se vaikuttaa myös vanhojen autojen hintaan

useat yritykset ovat perustaneet viroon omia verkkokauppojaan joiden kautta myynti tapahtuu taikka sitten ehkä minun mielestäni yksi surullisimpia keissejä näin lainsäätäjän ja suomen byrokratian näkökulmasta on niin sanottu sori brewing joka joukkorahoituksella keräsi suomesta melkein puoli miljoonaa euroa rahaa

laki on kohdellut hyvin epätasa arvoisesti lapsen biologisia vanhempia

erilainen vientilupapolitiikka voi siirtää jopa pian sakon osaamista pois suomesta toisiin eu maihin

tällä hetkellä meillä täällä eduskunnassa on käsittelyssä alexander stubbin hallituksen esitys jossa kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi

onko suunnitteilla muita keinoja nuorten opiskeluun pääsemisen nopeuttamiseksi ja myös opintojen etenemisen takaamiseksi niin että nuoret valmistuisivat mahdollisimman nopeasti työmarkkinoille

tätä kautta kaikki jotka suomessa yleensäkin tarvitsevat autoa ja toisaalta kaikki jotka sen pystyvät ostamaan hyötyvät tästä luonnollisesti

kaikkien autojen niin uusien kuin vanhojenkin autojen hinnat tulevat laskemaan ja tämän esityksen myötä nimenomaan niin että pienet ja vähäpäästöiset autot ovat niitä jotka saavat tämän edun ja se etu tulee jatkossa niin uusille kuin käytetyillekin autoille

arvoisa puhemies

mutta se kohta jonka takia erityisesti halusin puheenvuoron käyttää on tämä ilmoitus asianomistajan oikeudesta saada ilmoitus vapauttamisesta

terroristijärjestöt ovat globaali uhka maailmalle

ehdotuksessa laajennetaan isyysolettamaa koskemaan myös tilanteita joissa aviomies on kuollut ennen lapsen syntymää mutta sellaiseen aikaan että lapsi on voinut tulla siitetyksi ennen aviomiehen kuolemaa

arvoisa puhemies

keskustelu päättyi

näin rahaa saatiin kasaan ja kolme miestä lehtijutun mukaan pakkasi silloin autonsa ja ajoi suomalaisen alkoholilainsäädännön takia tallinnan lauttaan ei tavoitteena se että pakettiauto olisi takaisin tullessa täynnä suomalaisen panimosta vietyä olutta vaan siellä vietiin yrityksen perustaminen viroon

momentin mukaan esitutkintaviranomaisen olisi ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava asianomistajalle oikeudesta saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja vankilasta ja niin edespäin

äidin oikeudesta vastustaa isyyden selvittämistä tai isyyden vahvistamista tuomioistuimessa luovutaan

ja jäin itse miettimään että eikö tämä pitäisi olla mieluumminkin siinä muodossa että tuon ilmoituksen pitää olla perille mennyt ennen kuin rikollinen vanki vapautetaan

nykyisen lain mukaan lastenvalvoja ei saa aloittaa tai jatkaa isyyden selvittämistä vastoin äidin tahtoa jos lapsen äiti on kirjallisesti ilmoittanut lastenvalvojalle vastustavansa isyyden selvittämistä ja lapsi on äitinsä huollossa tai hoidettavana

he perustivat viroon yrityksen ja näin sitten tämäkin uusi yritys syntyi viroon meidän holhoavan alkoholipolitiikan takia

eli tämä jättää pienen mahdollisuuden sille että ilman aiheetonta viivytystä voisi syntyä tilanne että vanki rikollinen vapautuu ja tieto ei ole vielä uhrille mennyt ja tämä saattaa joissain tilanteissa aiheuttaa vaaratilanteita

toisia esimerkkejä ovat nämä missä oluet tehdään suomessa viedään esimerkiksi tampereelta ensin viroon ja sitten suomalaiset menevät laivalla sinne ja tuovat ne sieltä takaisin tänne

arvoisa puhemies

ruohonen lerner kuvaili useita erilaisia tilanteita ja toi esille kyllä aika paljon myös sellaisia asioita jotka eivät pidä paikkaansa

ehdotetulla isyyslailla laajennetaan isänä itseään pitävän miehen kanneoikeutta sekä isyyden vahvistamista että kumoamista koskevissa asioissa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nimenomaanhan tässä valiokuntakäsittelyssä haluttiin vahvistaa sitä että näille kauppakeskusten pienille liikkeille yrittäjille tulee vahva oikeus pitää esimerkiksi se sunnuntai halutessaan kiinni tai joku muu päivä

tämän lakialoitteen olen jättänyt eduskunnan käsittelyyn ja toivon että asiassa edetään nopeasti

ministeri wallin ja ed

en tarkoittanut sitä että tämä olisi nyt jonkinlainen jatko hallitusohjelman kirjaukselle vaan toin sen esille että hallitus on oma tili jäi hallitusohjelmaneuvotteluissa nimenomaan sovittiin tuo mitä edellä kerroin ja nyt tässä syntyisi tietyllä tavalla tällainen ohituskaista näille ihmisille jotka tulevat tänne hakemaan turvapaikkaa

ei ole

näin ollen on järkeä muuttaa suomalaista holhoavaa alkoholipolitiikkaa tähän suuntaan mihin edustaja pelkonen kumppaneineen on näillä aloitteilla tähtäämässä ja sallittaisiin myös pienpanimovillitys suomessakin tulevaisuudessa

tuossa ensimmäisessä puheenvuorossani toin esille niitä asioita jotka näen ehdottomasti ylen julkisen palvelun tehtävään yleispalvelun tehtävään kuuluviksi laadukas sisältö uutiset lastenohjelmat ajankohtaisohjelmat suomalainen draama musiikki ja sitten toin esille rajatun urheilun

olen täysin samaa mieltä siitä että se on selkeä ja sen pitää olla kokoomuksen kielellä kiveen hakattu että se säilyy tulevaisuudessakin niin että ne rahat käytetään jakosuhdelain mukaisesti eikä haeta jotain takaväyliä ja

eli heille ei olisi tarveharkintaa työn suhteen ja vastaavasti työn tarveharkinta säilyisi muille eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville ihmisille

lähdin tuota omaa puheenvuoroani käymään läpi tästä lähestymiskulmasta ja halusin nostaa sen keskusteluun että kun meillä on varsin kova kritiikki tällä hetkellä tuota mediamaksua yle maksua kohtaan noussut niin silloin minun mielestäni meidän kansanedustajina pitää myös tuota viestiä kuunnella

nykyisin tuomioistuimen tulee velvoittaa kantaja haastamaan vastaajiksi kaikki ne miehet joiden oikeudenkäynnissä esille tulleiden seikkojen perusteella voidaan aiheellisesti olettaa tulevan kysymykseen lapsen isäksi

mutta ed

laukkanen ja ministeri wallin joka valitettavasti nyt joutui lähtemään muihin työtehtäviin mutta on ollut täällä lähes koko keskustelun hienosti paikalla täytyy todeta että jos me tämän monopolin nyt tuhoamme niin ei meillä tarvita mihinkään jakosuhdelakia ja tämä on se ongelma kestääkö suomalainen tripoli eun monopolitarkastelun ja tämä on iso kysymys

se olisi jollain tavalla minun mielestäni ristiriidassa sen kanssa että tänne olisi tulijoita tekemään työtä sellaisillekin alueille missä ei välttämättä suomalaisia tahdo löytyä mutta tuo lupaprosessi ja järjestelmä on niin kankea että esimerkiksi kuljetusalalle on ollut vaikea saada työlupia ja sen tuossa omassa puheenvuorossani esille toin

tämä on kokoomuksen linja eli annetaan vapaus valita niin asiakkaille kauppiaille kuin kaikille jotka tämän asian ympärillä toimivat

esityksen mukaan lapsille jotka ovat syntyneet ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa annetaan kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi isyyslain voimaanpanolaissa asetetusta siirtymäajasta riippumatta

arvoisa puhemies

edustaja kalmari teidän puheessanne liittyen minun edelliseen puheeseeni ei ollut kyllä totuutta nimeksikään tai ainakin te käytitte totuutta kovin säästeliäästi

itse olen omasta eduskuntaryhmästäni nuorin mutta meillä on kokoomuksessa paljon minua vielä paljon nuorempia ja he käyttävät jo aivan uudella tavalla mediaa aivan toisella tavalla kuin esimerkiksi minä taikka tästä salista suuri osa

täällä on käyty hyvää keskustelua viime vuoden valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta ja itse muutaman asian kirjasin ylös

kanneoikeuden perusteella vahvistettuun perhesuhteeseen liittyvää perintöoikeutta ei ole jos perittävä oli kuollut ennen kuin isyyden vahvistamiseen johtanut kanne isyyden vahvistamiseksi tuli vireille

kun tätä keskustelua on kuunnellut niin on ollut hieman ihmeissään siitä millä tavalla perussuomalaiset tätä keskustelua eduskunnassa käyvät

pidin myönteisenä sitä että viime vuosina on löytynyt järkevä ratkaisu suomalaisen perinteen kunnioittamiseen

pari viikkoa sitten kun käsittelimme hallituksen esitystä ensi vuoden budjetiksi useampi perussuomalaisten kansanedustaja kertoi täällä että heidän varjoesityksensä tulee olemaan tasapainossa eli menot ja tulot heidän sanoin ovat tasapainossa

minä puhuin siitä että osassa kuntia yhteisöverotuotot kasvoivat erittäin nopeasti ja yhteisöverotuottojen varaan luotiin palveluita

arvoisa puhemies

itse lasken suvivirren ja joulukuvaelman peruskoulussa tällaiseen suomalaiseen perinteeseen mitä pitää voida jatkaa

olisin halunnut ministeri wallinilta kuulla mitä komissio on nyt eusta viestittänyt tästä meidän tripolimallistamme

uusi isyyden tunnustusmenetelmä huomioi paremmin nykyiset suomalaiset perherakenteet

ruohonen lerner kyseenalaisti mielipiteeni sen tiimoilta että en olisi lukenut hänen esille nostamaansa tietoa taikka lehtijuttua

niin kuin tiedämme tai ne tietävät jotka tietävät yhteisövero ei ole sellainen vakaa tulouttaja jonka varaan pitäisi rakentaa pysyviä rakenteita tai pysyviä palveluita

zyskowiczin kanssa kuuntelemme radio peiliä mutta silloin täytyy vakavasti pohtia kun etenemme siinä tilanteessa että meillä esimerkiksi internet kehittyy tällä hetkellä niin kovaa vauhtia tarvitaanko esimerkiksi hetken kuluttua sitä loistavaa yle teema kanavaa vai onko se niin että ne ovatkin yle areenassa arkistossa internetissä sillä internet on hyvin nopeasti siinä tilanteessa jo tälläkin hetkellä että televisiovastaanottimilla pystyy valitsemaan internetistä ohjelmia ja katsomaan ne ihan yhtä lailla siinä kotisohvalla taikka sängyssä missä sitten ikinä tvtä haluaakin katsoa

vaikka suomi kansainvälistyy ja tulee erilaisia uskontoja myös uskonnottomia kouluihin niin suomalaiseen perinteeseen suvivirsi kuuluu kuten myös jouluevankeliumi ja niin poispäin

yhteiskunnallamme on siis käsillä viimeiset vuodet tukea heidän vanhushuoltoaan ja hoitoaan ja osaltamme osoittaa heille kiitollisuutta siitä uhrauksesta jonka he ovat aikanaan isänmaamme eteen tehneet

nyt kun he sitten esittelevät tuon oman varjobudjettinsa niin se paljastaa sen että perussuomalaisten varjobudjetti lisäisi maamme velanottoa hallituksen talousarvioesitykseen nähden vielä enempi

näitä esimerkkejä suomesta löytyy lukuisia joissa yhteisöverotuoton romahtaminen keskustan hallituksen pääministeri matti vanhasen hallituksen aikana johti siihen että niiden tulopohja rapautui ja näin ollen niitä palveluita ei pystytty ylläpitämään

oma ajatukseni on se että luodaan yksi uusi yhtiö jonka alla sitten hevosurheilu voi toimia omanaan ja sen tuotto voidaan tuon uudenkin yhtiön alla jakaa tulevaisuudessakin hevosurheilulle ja hevostutkimukseen

joskus itse pohdin että minä en esimerkiksi usko thor jumalaan mutta en ole kuitenkaan oikeuskanslerille kannellut siitä että torstaisin joudun tulemaan töihin ja käyttämään tuota torstai nimeä thor jumalan mukaisesti

sotainvalideista suurin osa asuu edelleen kotona ja tämän ovat mahdollistaneet yhteiskunnan tarjoamat palvelut sekä riittävä tuki

toin kuitenkin esille sen että minun mielestäni elokuvat ovat elokuvia ja niihin kuuluvat tällaiset tapaukset ja siellä tapahtuu niin kuin edellisessä puheenvuorossa totesin muitakin rikoksia siellä tehdään syntiä muullakin tavalla jos tupakointi sitä edes on jonkun mielestä on minun mielestäni ei

isän asema paranee

suomi velkaantuu teidän esityksenne pohjalta enempi kuin hallituksen esityksessä

arvoisa herra puhemies

näissä kunnissa tuli isoja talouden ongelmia ja puhuin siis yhteisöverotuoton varaan rakennetuista palveluista

veikkaus toimii omalla tavallaan siellä alla uudessakin yhtiössä ja tuossa ministeri wallinin kanssa syntyi jo uudelle yhtiölle myös nimikin

kotona asumista tukee kattava yhteiskunnan tarjoama palveluverkko josta erityisesti sotainvalidien ja heidän puolisoidensa sekä leskiensä osalta kuntoutus on merkittävä tekijä

meidän pitää olla valmiita nyt huolehtimaan niistä nuorisotyöttömyyden kouriin joutuneista jotka ovat tämän taloustaantuman tuomia mutta myös näistä nuorista jotka ovat syrjäytymässä ja siihen nyt tällä esityksellä ollaan erittäin hyvin tarttumassa

se on vanha perinne joka kertoo siitä ajasta kun suomessa tällaiseenkin jumalaan uskottiin ja sitäkin perinnettä minun mielestäni voidaan ihan hyvin vaalia tuon torstai nimen kautta

mutta samaan aikaan pitää tietysti pitää mielessä ne teot joita venäjä on tehnyt ukrainassa ja nämä ovat kaksi vakavaa asiaa

arvoisa puhemies

haluan kiittää oikeusministeri henrikssonia erinomaisesta työstä

se ei enää tarkoita sitä että tarvitsee avata kotitietokoneet taikka läppäri ja lähteä katsomaan tietokonetta sieltä

lisäksi kiireellinen uudistustarve koskee sotilasvammalain nojalla korvattavien sosiaali ja terveydenhuollon avopalveluiden prosenttirajan poistamista

oma lukunsa on sitten tuotesijoittelu esimerkiksi tietyissä ohjelmissa ja mahdollisesti osittain elokuvissakin mutta se on äärimmäisen vaikea ala puuttua

arvoisa puhemies

edustaja kari tolvanenhan on tehnyt hyvää työtä näiden rikostuomioiden parissa

suomalainen maatalous on monesta syystä tukalassa tilanteessa mutta suomalainen ruoka on hyvää ja puhdasta suomalainen ruoka työllistää suomalaisia

tai en ole kuullut että yksikään uskonnoton taikka ateisti olisi kannellut siitä että hän ei saa mennä töihin kirkollisina juhlapyhinä vaan joutuu viettämään niitä vapaapäivinä kun me vietämme niitä esimerkiksi juhannuksena pääsiäisenä ja jouluna

arvoisa puhemies

pääministeri matti vanhasen toisen hallituksen ohjelmassa kirjattiin jo useita osallisuutta vahvistavia ja syrjäytymistä ehkäiseviä linjauksia joita toteutettiin kaikilla niillä hallinnonaloilla jotka tarjoavat nuorille palveluja

tälle siis tukeni

tämä on tulevaisuutta ja tässä on esimerkiksi yksi sellainen asia jossa yle voisi olla suunnannäyttäjänä ja viedä määrätietoisesti näitä palveluita niin että ne tulevat tuon internetin kautta sitten vain jakeluun ja pohtia sitten sitä onko perinteisen tv kanavajakelun merkitys tulevaisuudessa enää välttämättä niin suuri

sotainvalidit ovat saaneet valtion tukemia palveluita sotainvalidin työkyvyttömyysasteesta riippuen

kyllä nuo vapaapäivät näyttävät kelpaavan kuitenkin ja nekin ovat minun mielestäni tärkeä osa suomalaista perinnettä ja toivon että nekin säilyvät vaikka erilaisia uskontoja ja uskonnottomuuttakin suomalaiseen yhteiskuntaan lisää tulee

heinonen kuuntelee mitä kansa on mieltä ja varmasti ed

millä tavalla tällä kaudella on tarkoitus edetä ruuan alkuperämerkintöjen vahvistamiseksi niin että ihminen kaupassa tietäisi ostaako hän suomalaista ruokaa vai mistä ruoka on tullut ja samaa voisi tietysti kysyä myös ravintoloista että voisiko ravintoloiden ruokalistoissa olla merkinnät ruuan alkuperästä

nostin tuossa omassa puheenvuorossani kriittisesti esille nämä hbo sarjat joita en edelleenkään ymmärrä en edes tuossa kahviossa käymieni keskustelujen jälkeenkään sitä tarvetta että tarvitsee näitä näyttää

pulliaisellekin tuli palautetta että suomen kansa ei halua pakkomaksua joka on kaikille suomalaisille yhtä suuri siitä välittämättä kuinka paljon he ylen palveluita käyttävät